monesti elämäntapasairaudet syntyvät kasaantuen ja monesti ongelmat ovat suurimpia alimpien tuloluokkien kohdalla

sen lisäksi olemme tehneet elvytysbudjetin jonka sitten tämän kokonaisuuden kautta me olemme tasapainottaneet velanotolla

lisäksi omaishoito edistää perheiden yhteenkuuluvuutta ja antaa mahdollisuuden inhimilliseen hoitoon kotona hoidettavalle tutussa ympäristössä

hallitus on tehnyt oman esityksensä ja on rakentanut siihen oman elvytyspakettinsa joka tulee sitten ensi keväänä ja se on myös tasapainotettu velanotolla

on surullista ja todella valitettavaa kuinka virheellisin perustein tätä esitystä on viety eteenpäin

jos me haluamme että peruskoulun jälkeen nuorilla on mahdollisimman hyvät edellytykset hakeutua toisen asteen opintoihin emme voi keskittyä vain peruskoulun kehittämiseen vaan tulee varmistaa myös hyvät eväät koulutien alkuun

tilastot kertovat että kotihoidon tuella ollaan sitä pidempään mitä heikompi koulutus äidillä on

lisäksi on irtisanottu voimassa olevia sopimuksia ja tämän jälkeen laadittu uudet aiempaa tiukemmat saantiperusteet ja näin on evätty aiemmilta tuensaajilta tuen jako

kyllä meidän molempien lopputulema on aivan sama elikkä emme ole eroamassa hallituksen taloudellisesta tasapainolinjauksesta

keliakia kuuluu samaan autoimmuunisairauksien ryhmään kuin esimerkiksi reuma ms tauti crohnin tauti ja ykköstyypin diabetes

arvoisa puhemies

on myös todella epäoikeudenmukaista jos omaishoidon määräraha loppuu kesken vuotta eikä kunta tämän jälkeen enää aloita loppuvuonna uusia omaishoitosopimuksia

juuri heidän voi olla erityisen vaikea päästä kiinni työelämään kun lapset siirtyvät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piiriin

nuoria on palloteltu kirjavasti eri puolilla suomea riippuen siitä miten kunnat etsivä nuorisotyö ja eri oppilaitokset ovat nuorten asioita hoitaneet

olen todella hämmästynyt myös siitä että sosiaali ja terveysministeriö on esittänyt että keliakiaa sairastavat voisivat syödä jotain muuta jos heillä ei ole varaa ostaa gluteenitonta ruokaa

valitettavasti meidän järjestelmämme ei pidä asiakasta keskiössä vaan edelleen toimimme liian järjestelmäkeskeisesti

olen pohtinut osaltani kannustaisiko esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus äitejä hakeutumaan tutkintoon johtavaan koulutukseen joka toisi heille huomattavasti paremmat edellytykset jatkossa työllistyä

korvaus on kyseenalaistettu jopa sillä perusteella ettei voitaisi valvoa käyttävätkö ihmisen sen nimenomaan gluteenittoman ruuan hankintaan

koska on selvää ettei nykyinen lainsäädäntö toimi riittävän hyvin turvatakseen omaishoitajien ja hoidettavien aseman on lakia syytä muuttaa

arvoisa puhemies

lakialoitteessa jonka olen valmistellut myös omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtajan roolissa yhteistyössä liittomme kanssa ehdotetaan rajoitettavaksi kunnan oikeutta irtisanoa voimassa olevia omaishoidon sopimuksia

käytännössä se tarkoittaa jokaiselle nuorelle automaattista vahvempaa oikeutta mutta myös velvollisuutta yhteen opiskeluvuoteen peruskoulun päälle

me tiedämme että hoitamaton keliakia aiheuttaa monia muita sairauksia kuten osteoporoosia nivelsairauksia masennusta ja jopa ohutsuolen syöpää

vastaavasti valtiolle ja kunnille se tarkoittaa velvollisuutta järjestää asianmukaiset koulutuspaikat jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle

arvoisa puhemies

suuri huoleni kohdistuu ikääntyneisiin pienituloisiin ihmisiin ja opiskelijoihin työttömiin pitkäaikaissairaisiin joiden sairauskulut ovat suuret

tarkoituksena on että uudistus motivoi nuoria jatko opintoihin vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lopulta pidentää työuria niiden alkupäästä

arvoisa puhemies

yritin äsken saada otetta ed

arvoisa puhemies

jotta työn ja perhe elämän yhteensovittaminen olisi aidosti mahdollista jokaisella työpaikalla pitäisi aidosti pysähtyä tämän asian ääreen

lakialoitteessa ehdotetaan että toistaiseksi voimassa oleva omaishoitosopimus voidaan kunnan puolelta irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä

monet rakennepaketin toimet lisäävät palveluiden vaikuttavuutta

hallituksen esitys ei myöskään tue ruokavaliokorvauksen anteeksi hallituksen esitys ruokavaliokorvauksen poistamisesta on ristiriidassa terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden kanssa

kysyttäisiin tuetaanko meidän työpaikallamme perhe elämää helpottavia työkäytäntöjä ja työaikoja onko henkilöstöllä työn ja perheen yhteensovittamisesta johtuvia jaksamisongelmia onko suhtautuminen miesten ja naisten vanhemmuuteen tasapuolista pitää sitä vastata kysymyksiin rehellisesti

kuntapaketissa tärkeä linjaus liittyy vanhuspalvelulain toteuttamiseen ja laitoshoidon osuuden vähentämiseen ikäihmisten pitkäaikaisen hoidon ja asumisen ratkaisuina

asiallisena ja painavana syynä ei voitaisi kuitenkaan pitää kunnan tavoitetta säästää sosiaali ja terveydenhuollon menoista omaishoitoon varatun määrärahan loppumista kesken vuoden tai kunnan päättämiä uusia aiempaa tiukempia omaishoidon tuen myöntämisperusteita

vanhuspalvelulain keskeinen tavoite on ihmisen osallisuuden takaaminen hänen itsemääräämisoikeutensa kunnioittaminen ja hyvän elämän turvaaminen

arvoisa puhemies

mutta se ei anna meille kuitenkaan oikeutta siihen ettei meidän pitäisi puuttua tänä päivänä yhteiskunnalliseen köyhyyteen puhumme me sitten suomalaisista tai romanialaisista koska köyhyys sinällään on jo suuri yhteiskunnallinen ongelma joka ei luo tulevaisuuteen meille hyvinvointia ei meille ihmisille jotka rakennamme sitä joilla on elinolosuhteet paremmin mutta ei myöskään niille ihmisille joidenka elinolosuhteet ovat heikommat

arvoisa rouva puhemies

tämä keskustelu jota tässä nyt on käyty oikeastaan kuvaa sitä yleistä keskustelua jota käydään maahanmuuttajien ja tässä tilanteessa ehkä sitten myös paperittomien tulemisesta suomeen ja pelätään että paperittomat tulevat tänne pelkästään sen takia että he tulevat hakemaan terveydenhoitoa

tämä tarkoittaa sitä että ruokavaliokorvaus säilytetään ennallaan

jotta nämä tavoitteet toteutuvat on olennaista turvata ikäihmisille mahdollisimman hyvä toimintakyky sekä toimintaympäristö joka tukee arkista elämää

lakialoitteen toteuttaminen edistäisi omais hoitoa ja lisäisi halukkuutta ryhtyä omaishoitajaksi mikä toisi huomattavia säästöjä hoitokuluihin

tähän liittyy myös asumismuotojen monipuolistaminen tehostetun palveluasumisen ja ryhmäkotien kehittäminen sekä ennen kaikkea kotona asumisen vahva tukeminen

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin edustaja razmyar kertoi meidän puolueemme erilaisista näkemyksistä ja ne eivät perustu siihen olemmeko hallituksessa vai oppositiossa

arvoisa herra puhemies

kuten jo tiedonannon lähetekeskustelussa totesin haluan sosialidemokraattina olla turvaamassa suomalaisille ihmisille luotettavaa ja arvopohjaltaan kestävää hyvinvointivaltiota myös tulevaisuudessa

kyllä on monia syitä myös miksi he tulevat

toimeentulotukilakiin ja lastensuojelulakiin lisätään säännökset että terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee jatkossa pyytää kunnilta ja kuntayhtymiltä kaksi kertaa vuodessa tietoja siitä miten käsittelyyn säädetyt määräajat ovat toteutuneet

nykyinen tilanne on vaarantanut perustuslain toteutumisen ja muutosta on mahdollisuus saada vain lainmuutoksella

toisaalta tämä keskustelu kuvaa sitä pelkoa yleisestä tilanteesta mutta aivan kuten edustaja heikkinen totesi tämä lakiesitys ei käsittele tätä äsken käytyä keskustelua vaan tämä lakiesitys käsittelee nimenomaan velvoitteita tartuntatautien torjuntatyössä

me tiedämme myös sen että eriarvoisuus yhteiskunnassa kasvaa

kun me puhumme lapsista ja nuorista me tiedämme myös sen että niiden perheiden jotka elävät köyhyydessä puhumme sitten maahanmuuttajista tai puhumme sitten suomalaista lapsilla ja nuorilla ei ole välttämättä samanlaiset mahdollisuudet saada sellaista tulevaisuutta kuin parempituloisilla ihmisillä

arvoisa puhemies

tämän ajan ja tulevaisuuden suuret haasteet etenkin väestön ikärakenteen muutos edellyttävät myös muutoksia nykyisiin palvelurakenteisiin

hallituksen linjaus on siis erittäin inhimillinen ihmisen toimintakykyä ja itsemääräämisoikeutta vahvistava ja lisäksi taloudellisesti järkevä

arvoisa puhemies

lainmuutoksen myötä omaishoitajan oikeudellinen asema vahvistuu ja ihmiset voivat nykyistä pitkäjänteisemmin tehdä suunnitelmia hoidon järjestämiseksi

vastaavasti kunnille ja kuntayhtymille tulee velvollisuus antaa nämä tiedot thllle joka luovuttaa ne edelleen valviralle valtakunnallista sosiaalihuollon ohjausta ja valvontatehtävää varten

sen takia uskon ja toivon että kun sosiaali ja terveysvaliokunnassa näitä asioita käydään läpi niin ja toivon että ja uskonkin että että eduskunnassa luotetaan siihen että tämä asia käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti sillä tavalla että mietinnön kohdalta saadaan kaikki ne vastaukset mitä täällä tänäänkin on käyty läpi

julkisuus tämän asian ympärillä on ollut valitettavasti yhä masentavaa asenteellista ennakkoluuloista kuten aiemmin vanhuspalvelulain ympärilläkin

myös halukkuus omaishoidon tekemiseen tulee lisääntymään koska omaishoitajat voivat aiempaa paremmin luottaa tekemänsä sopimuksen pysyvyyteen

etuuksien puolella on tärkeää kehittää lapsilisäjärjestelmän rakenteita on uudistettava asumistukijärjestelmää tukemaan lapsiperheitä vanhempainvapaiden osalta rakennepoliittisessa ohjelmassa luvataan selvittää vanhemmuuden kustannusten tasaaminen

arvoisa puhemies

omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa ei lainmuutoksen jälkeen enää tarvitse pelätä että heidän sopimuksensa tullaan irtisanomaan

jos kunnan ikärakenteen vuoksi tarvitaan paljon vanhus ja terveydenhuoltopalveluja jos kunnan työttömyys kasvaa jos lapsiperheet tarvitsevat poikkeuksellisen paljon erilaisia tukipalveluja ja niin edelleen

ketään ei ole tarkoitus jättää heitteille ja on ikävää että tällaisia tulkintoja on tehty innokkaasti julkisuudessa perehtymättä hallituksen esitykseen tarkemmin

esitän tästä syystä myös lausumaa

arvoisa herra puhemies

kolme vuotta sitten vaalien alla kävimme myös välikysymyskeskustelua vanhustenhuollon henkilöstöstä ja hoidon laadusta

mutta valvonnan tehostuminen ei tässä ole se varsinainen pihvi vaan se että tällä esityksellä parannetaan nimenomaan lastensuojelun ja toimeentulotuen asiakkaiden asemaa

mutta tänään lähetekeskustelussa on tartuntatautilain kokonaisuudistus

muutoksella nykyinen epävarmuus poistetaan ja omaishoitajat uskaltavat aiempaa rohkeammin ottaa yhteyttä omaishoidosta vastaaviin viranhaltijoihin ja pyytää hoito ja palvelusuunnitelmien päivitystä muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti

tuolloin sanoin että kunta ja palvelurakenneuudistus parantaisi vanhustenhuollon palveluja ja puuttuisi ennen kaikkea niihin ongelmiin

vahvat kunnat voivat olla keskenään tasavertaisia ja näin myös ihmisten välinen yhdenvertaisuus palveluiden saannissa ja laadussa voi toteutua mutta tämä tarkoittaa myös selkeitä palvelurakenteita ja prosessien muutoksia

tuolloin totesin että hoitokäytännöt vaihtelevat eri kunnissa ja monessa paikassa vanhukset voivat huonosti omaiset ovat voimattomia ja hoitohenkilöstö stressaantunutta

lainmuutos edistää omaishoitoa aitona vaihtoehtona ja hallitusohjelman mukaisesti lisää omaishoitosopimusten ja omaishoitojärjestelmän kattavuutta ja merkitystä

arvoisa herra puhemies

kun perheeseen syntyy keskonen lapsi tai perheessä on lapsi jolla on vaativa sydänsairaus munuaissairaus tai muu vaativa sairaus se edellyttää huippuosaamista valtakunnassa

toimeentulotuen osalta esitys varmistaa toimeentulotuen käsittelytakuun toimivuutta

tartuntatautilaissa ei ole kysymys sairastuneiden hoidosta vaan siitä säädellään terveydenhuoltolaissa eikä niin kuin täällä äsken pelättiin että tämä käsittelisi terveydenhoitoa ja paperittomien ihmisten sairauden hoitoa näin ei ole

arvoisa herra puhemies

haluan myös osaltani kiittää ministeriä lakiesityksestä

lastensuojelun osalta esityksen keskeisenä tavoitteena on turvata mahdollisimman varhainen puuttuminen lapsen ja nuoren ongelmiin mikä osaltaan mahdollistaa myös ennalta ehkäisevien ja varhaisten tukipalvelujen käytön aikaisempaa laajemmin

tämä lakiesitys parantaa rintamaveteraanien asemaa eri kunnissa ja tuo yhdenvertaisuutta ja tasa arvoisuutta heidän välilleen

haluan tässä yhteydessä kiittää jaostoa ja valtiovarainvaliokuntaa siitä että täällä on tehty lausuma meidän huippulastensairaalasta joka sisältää nimenomaan sen viestin että koska meillä on huippuosaava sairaala joka mahdollistaa lapsille hyvän elämän mutta ne olosuhteet joissa tämä sairaudenhoito hoidetaan ovat erittäin huonot nyt on erittäin tärkeää että me myös tulevaisuudessa pystymme turvaamaan lapsille parhaan mahdollisen hoidon

hallitus ei ole ollut johdonmukainen palvelurakenneuudistuksen edistämi sessä

arvoisa puhemies

keskeisenä tavoitteena on vahvistaa peruspalveluita perusterveydenhuoltoa ja siihen yhdistettyjä erikoissairaanhoidon palveluita sekä sosiaalipalveluita ihmisten lähellä ja arjessa

sen sijaan se on tehnyt erittäin määrätietoista politiikkaa jolla kuntapalveluiden asiakkaita on yhä enemmän siirretty terveys ja hoivabisneksen markkinoille kuluttajiksi

näin kunta voi nykyistä paremmin kartoittaa rintamaveteraanien kuntoutus ja palvelutarpeen ja veteraanit saavat yhdenvertaisesti tiedon kuntoutusmahdollisuuksistaan

lastensuojeluilmoituksen käsittelylle tuo aika on seitsemän vuorokautta sekä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiselle kolme kuukautta

emme voi mennä keskustalaiseen terveyspiiriajatteluun tai maakuntamalliin joka jälleen kerran rakentaa ylimääräisen hallinnollisen elimen sosiaali ja terveydenhuoltoon

turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten terveystarkastukset hoidetaan eri lainsäädännön kautta

on kuvaavaa että samalla kun kunnat supistavat ja lomauttavat henkilöstöään ja leikkaavat palveluitaan yksityiset hoito ja hoiva alan yritykset palkkaavat satoja uusia ihmisiä töihin

tämä hallituksen esitys ei siis tuo mitään uutta ei eu maiden kansalaisten oikeuteen saada suomessa hoitoa esimerkiksi hiv tartuntaan

tähän saakka kunnat ovat tavoittaneet alueellaan asuvia rintamaveteraaneja hyvin vaihtelevasti

vanhukset siirtyvät kunnan palveluseteli kädessään ostamaan nyt peruspalveluita yksityisiltä markkinoilta